myös moni jätevesiremontteja suunnitteleva ja laitteita toimittava yritys on mennyt konkurssiin koska toimeksiantoja ei ole ollut

temissä tämä on valmistelussa eikä tiedetä vielä mitkä ovat ne määräytymisperusteet juuri turvesoiden osalta ne eivät ole vielä tiedossa

myös ammattitaitoisesta työvoimasta on ollut pulaa

arvoisa puhemies

no palvelun tuottaja tietysti ilmoittaa mistä häiriöistä on kysymys kuinka kauan kestää ja niin edelleen

toivoisin että näistäkin käytäisiin joskus sellaista viisaampaa keskustelua koska uskon että näin tulee tulevaisuudessa joskus käymään

on siis aika lopettaa tämä surkuhupaisa projekti ja kumota asetus

mutta kysyisin sitten kun en päässyt oikein tietoisuuteen kun saattaa olla joku tilanne että kestävät päiväkausia nämä katkokset

mutta uskon kuitenkin että muutoksia tehneille kiinteistöille on muutoksista jotain hyötyä vaikka euroja onkin palanut pilvin pimein

onko tämä jonkan esittämä väite väärä että sote uudistuksen valmistelun eritahtisuus on ongelmallista

olen myös sitä mieltä vaikka tämä pykälä ei sitä nyt juuri kosketakaan että jo hyvin pieni lapsi haluaa määritellä esimerkiksi missä hän haluaa asua niin että otettaisiin tämä lapsen huomioon ottaminenkin entistä enemmän huomioon

kuka silloin on vastuussa kuka vastaa ja millä lailla

monet ovat sanoneet että kannattaako tätä turvetuotantoa ollenkaan alkaa

sitten ei ole riittävällä tarkkuudella tiedossa eduskunnalla sote asia ja sosiaali ja terveyspalvelut muodostavat hyvin huomattavan osan kunnalla olevista palveluista

se on tietysti eri asia kun on tämmöinen poikkeusolo ja silloin tulee häiriötilanteita mutta näin normaalisti saattaa olla päivän kaksikin pois niin että nämä eivät pelitä niin kuin pitäisi

nyt kun tämä suomen tilanne on näin katkera nämä verotukset pitäisi kyllä panna minimiin ja tältäkin osin suomen teollisuutta turpeen osalta on laitettava eteenpäin

tärkeätä on tietysti työntekijäpuute mutta korostaisin tätä että me pystyttäisiin tähän ennaltaehkäisyyn ja avohuoltoon niin että meidän lapsemme eivät joutuisi huostaanottoon

ja jatkuvasti puhutaan vanhusväestön kasvusta

jo yksistään kauppasuhteittemme takia lähetystöjen rooli tässä maailmanajassa on erittäin tärkeä ja lähetystöihin pitäisi entistä enemmän satsata eikä vähentää

mutta nykyisellään on paljon parantamisen varaa

se vaatii voimavaroja mutta uskon että ne määrärahat jotka siihen ennaltaehkäisyyn satsataan tuovat sitten kyllä tulevaisuudessa ne rahat yhteiskunnallekin takaisin

kun täällä ministeriön mietinnössä sanotaan että yksittäiset diplomaatit voisivat sijoittua toiseen pohjoismaiseen edustukseen niin tietysti pitäisi olla vastavuoroisuutta

mutta kyllä meillä päin myös syntyy lapsia että ei aina sovi olla niin kuin nämä vanhukset olisivat jotain joutosakkia että ovat vain harmia

kysyisinkin

onko muilla pohjoismailla tarvetta tulla sitten suomalaisiin lähetystöihin vuokralaisiksi ja näin saataisiin jaettua kustannuksia

kyllä tässä on nyt tämmöistä hallituksen haparointia että on tavallansa sanottava että hallitus lyö päänsä karjalan mäntyyn ja mitä siitä tuli

meillä jokaisella henkilönä ja valtiona on vastuu että näihin tavoitteisiin todella päästään

on ensimmäisenä köyhyyden poistaminen ja sitten demokratian luominen talouden kehittäminen kehitysmaissa tyttöjen ja naisten tasa arvoon pyrkiminen ja näin edelleen

jatkan edustaja kettusen puhetta ja totean ensinnä että eu jäsenenä suomi ei ole enää puolueeton

mutta jatkan myös sitä että komission puheenjohtaja juncker on maininnut tästä yhteisestä armeijasta joka voisi sitten vastata uhkiin myös eun alueen ulkopuolella

jos perustetaan armeija siitä ei olisi kovin pitkä askel yhteiseen puolustus ja turvallisuuspolitiikkaan

siinä tietysti puhuttaisiin että olisi hyvä tehdä yhteisesti ja että kun eu maissa rahat on vähissä niin kaikki rahat voitaisiin koota yhteen hankinnat ynnä muut

tämähän on johtamassa siihen liittovaltioon ja olisi mielestäni hyvä nyt käydä keskustelua siitä viedäänkö meitä hiljaa vikisten kuin pässiä narusta kohti liittovaltiota vai mikä meidän tämä politiikkamme tällä hetkellä suomessa on

arvoisa puhemies

pirkko ruohonen lernerin lakialoite on erittäin hyvä ja ajankohtainen

edustaja tolppasen lakiehdotus on kannatettava ja hän sen niin seikkaperäisesti kertoi että tässä ei enää ole mitään sanomista mutta ehkä vielä toistan muutamia kohtia

että sitä käydään vähän niin kuin sammutetuin lyhdyin

työsopimuslaissa ei siis säädetä minkäänlaista tehostetta sille että työnantaja jättää valtakunnallisen yleissitovan työehtosopimuksen määräykset huomiotta ja alipalkan maksaminen on osoittautunut käytännössä ongelmaksi juuri nuorten ja lähetettyjen työntekijöiden kohdalla

vaikka työntekijä voisi vaatia palkkaansa myöhemmin niin nuorten ja lähetettyjen työntekijöiden tosiasialliset mahdollisuudet jälkikäteisen oikeusturvan saamiseen ovat heikot

yleensä työlainsäädäntöä niin kuin täälläkin mainitaan on valmisteltu kolmikantaisesti mutta tällä hetkellä tätä asiaa ei ole hallitussopimuksessakaan kirjattu

on kysymyksessä lähi itä afganistan balkanin maat ja afrikka

nyt rapautuvat nämä tiet ja varsinkin kun tiedämme että kehä kolmosen ulkopuolellakin on elämää ja yksityisteiden varsilla on yrityksiä ja muita niin kyllä tätä pitäisi näin pitkällä tähtäimellä katsoa että koska koko suomi on asuttuna niin myös näihin alempiasteisiin teihin pitäisi saada satsausta

niin kuin edustaja tolppanen mainitsi niin tämä on myös osa harmaata taloutta ja kun tämä aikanansa tulee työ ja tasa arvovaliokuntaan niin varmaan tämä otetaan asialliseen käsittelyyn ja toivottavasti tämä lakiesitys myös menee läpi

vetoaminen urheilusponsorointitulojen vähenemiseen on kovin ristiriitainen kuitenkin urheilun avulla pyritään nuoria ohjaamaan terveisiin harrastuksiin

arvoisa puhemies

on myös tärkeätä todeta sotilaiden puolustuksesta että he voivat käyttää sitä niin sanottua itsepuolustusmenetelmää eli voimankäyttöä juuri itsepuolustukseen muutenhan se ei ole sitten soveliasta

samaan mielikuvamainonnan sarjaan voisi lisätä suomen suurimman päivälehden kolumnistin entisen vihreän kansanedustajan kommenttiotsikko kännissä on kivaa

tässäkin puhutaan pienen vähemmistön halusta olla esimerkillisiä ateistisen maailmankatsomusopin levittämisessä

sekin on piilomainontaa joka osuu erityisesti nuoriin

siellä myös mahdollistettaisiin sotilaallisen avun antaminen ulkomaille ja laki vahvistaisi suomen asemaa turvallisuuspoliittisena toimijana ja mahdollistaisi keskinäisen avunantolausekkeen soveltamisen täysimittaisena

lehdeltä voisi odottaa jonkinlaista itsesensuuria

arvoisa puhemies

sitä vastoin jo kodeissa pitäisi tulla ja keskustella hyvin vakavasti alkoholin ongelmista samoin jokaisessa maamme peruskoulussa pitäisi olla pakollisia tunteja joissa tasapuolisesti keskustellaan mikä on jos ottaa ensimmäisen ryypyn

tällä lakialoitteella kuitenkin tähdätään siihen että perinteisen sivistysvaltiolle kuuluvan uskonnonopetuksen sijaan tulisi uskonnonopetuksen pois sulkevaa elämänkatsomusoppia

että jos tähän saataisiin jonkinlaista selkoa että onko näin että tulevaisuus näyttää tältä

ei tarvitse olla ehdottoman raitis mutta pitäisi kyllä keskustella näistä koska tiedämme että alkoholi on tuonut tämän päivän monille perheille yksistään surua

opetussuunnitelmassa uskonnonopetus määritellään niin että uskonnonopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja taitoja ja kokemuksia joista he saavat aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen

sanotaan usein että alkoholi on viisasten juoma mutta ei sitä ensimmäistä alkoholipisaraa tarvitse ottaakaan

vaikka käsittelyssä onkin tämä talousarvion täydentäminen niin meidän olisi syytä keskustella joskus päivä pari mihinkä suomi on todella menossa

edustaja kontulan lakialoitteella haetaan monikulttuurisuuden arvomaailman hyväksyntää

ei sieltä olla kaikkia rahoja viemässä vaan tarkoitus on että valtiolta ei oteta kaikkea vaan se perustuisi kansalaisjärjestöihin ja me rikkaat kansanedustajat jokainen nyt lahjoittaisimme muutaman satasen siihen kehitysapurahastoon

kaiken kaikkiaan toivon että tämä lernerin aloite menee tästä salista eteenpäin ja saamme pikkaisen tähänkin asiaan hyvää muutosta

eikö meillä suomessa ja suomalaisina olisi enää oikeutta säilyttää mitään meille arvokasta kulttuuriperintöä

tässä on varmaan kaikki viisaus sanottu mutta nyt on tämä veroton matkustajatuonti omaan käyttöön tai perheen käyttöön ja lahjaksi

työttömyys kasvaa meillä suomessa on taloudellinen ja henkinen pääoma joka on vähentynyt ennestään

arvoisa puhemies

näin on

minä veikkaan että maassamme nähdään entistä enemmän kärsimystä velkavankeuksia on ero rikkaan ja köyhän ihmisen välissä

vammaisten oikeuksia on kohennettu mutta edelleen vammaisten mahdollisuudet verrattuna niin sanottuun terveeseen ovat heikommat

suomen ateistiyhdistyksen tavoitteena on ajaa sellaisia lakiuudistuksia jotka turvaavat uskonnottomuuden ja ateistimin vapauden ja tavoitteena on kaiken uskonnonopetuksen poistaminen valtion ylläpitämistä ja tukemista oppilaitoksista

ei se auta että sanotaan on sitten oikealta tai vasemmalta että tässä pitää saada työllisyys kasvuun hyvinvointi kasvuun ja niin edelleen

no sitten tulli arvioi ja ottaa huomioon tuotujen juomien määrän mutta jos on esimerkiksi iso suku niin kuin esimerkiksi meillä niin meillä on siskon veljen pojan sedän enon juhlia joka viikko eli tämä viinaralli ja tämä satsi voisivat käydä viikoittain

meidän olisi mietittävä sitä näin ihan yrittäjää kun olen itse seurannut että kun täällä esimerkiksi puhutaan että näitä sivutuloja vähennettäisiin niin jollei maamme yrityksillä ole tavaroiden tai tuotteiden ostajia niin ei se auta vaikka ne sivukulut olisivat nolla

eikö tämä ole ihan semmoista lähimmäisenrakkautta parhaimmillaan

lakialoitteen toteutuminen tietäisi myös kustannuksellisesti suurta lisäystä jos opettajan virkoja jouduttaisiin lisäämään pelkästään elämänkatsomusopin opetuksen takia

eli meidän on mietittävä sitä kun nyt meillä on luotettu liikaa nokiaan on hyviä bisneksiä myyty ulkomaisille jotka nyt tuottavat voittoa mitenkä me saamme työtä

sitten myydään vähän kalliimmalla hinnalla ystäville

terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi alkuviikosta tutkimuksen vanhempien koulutustaustan ja taloudellisen aseman vaikutuksista lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin kehitykseen

arvoisa puhemies

vammaisten kohdalla toinen iso kysymys on tapaturmaisesti vammautuneet jotka taistelevat vuodesta vuoteen vakuutusyhtiöitä vastaan korvauksista ja kuntoutuksista

näinhän se on että työtä saamalla vienti rupeaa vetämään mutta ei se auta että täällä toisiamme syyttelemme vaan kyllä pitäisi oikein yhteisen pöydän ääreen istua miettimään millä suomeen saadaan niitä ei perinteisiä työpaikkoja

on perheet tulee eroja

se on tunnustanut muiden kuin luterilaisten suomalaisten oikeutetun olemassaolon ja myös ajanut heidän asiaansa

perheen tulot eivät riitä lasten koulutukseen terveydenhoitoon ja harrastuksiin

minä en voi tätä ymmärtää vaan jos me haluaisimme että jonkinlainen älli saataisiin tähän suomen alkoholipolitiikkaan niin kyllä sen pitäisi lähteä siitä että me haemme näistä omista alkon kaupoista ne määrät mitä itse kukin tarvitsee eikä tämmöistä jumalatonta viinarallia pidetä tuolla virossa

olen myös keskustellut tuttavani kanssa ja esimerkiksi jämijärvellä on mertiöranta jossa on kehitysvammaisten leirikeskus ja koska kunnat eivät ole lähettäneet sinne henkilöitä niin on jouduttu tämä sulkemaan

pitäisi ennakkoluulottomasti etsiä mistä näitä saadaan kun ennusteet näyttävät että työttömyys entisestään lisääntyy

olisinkin kysynyt jos ministereitä olisi ollut paikalla mitä hallitus nyt aikoo tehdä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistamiseksi eri alueiden väliltä niin etteivät taloudelliset ongelmat olisi estämässä lasten ja nuorten koulutus ja harrastusmahdollisuuksien tasapuolista saantia ja olisiko suunnitelmia tukea terveellisiä elintapoja erityisesti niissä väestöryhmissä joiden elintavat ovat muita väestöryhmiä epäterveellisempiä

voi liipata hiukan muustakin mutta on todettava että meillä oli kampanjoita esimerkiksi pirkanmaalla ja minä olin yksi suurimpia jotka kampanjoivat suurella rahalla ja juuri sen tähden että tulin seudulta jossa karhut ja sudet ulvoivat ja piti lähteä sitten kaupungille tarjoamaan joskus ohrapuuroa ja hernekeittoa niin että se vei näitä rahoja

sitten kun täällä esimerkiksi edustaja kärnä puhuu näistä kolmen päivän koulutuspäivistä ja sitten puhutaan ehkä eläkeiän nostamisesta niin kyllähän me olemme nyt hyvää vauhtia menemässä pankkiunioniin ja sitä mukaa liittovaltioon mikä tarkoittaa sitä että kaikki harmonisoidaan

eriarvoisuutta on myös että liikuntavammaiset jotka käyttävät niin sanottuja apukoiria eivät saa avustuksia

päinvastoin sokeille jotka käyttävät opaskoiria taas avustuksia annetaan

tästä se lähtee

tämä tuntuu jotensakin järkyttävältä mutta tämähän on ollut yksimielinen valiokunnan kannanotto jotain puuttuu tästäkin asiasta kerta kaikkiaan

meillä on eriasteisia vammaisia mutta tulisi huomioida että kaikki nämä ovat kumminkin paljon huonommassa asemassa kuin me niin sanotut terveet

myös kouluterveydenhuollossa todetaan edelleen puutteita eri paikkakunnilla riippumatta kuntien koosta

minä en välitä vaikkei olisi viinaa kilometrien päässä mutta koska se on kumminkin täällä esillä niin nyt pitäisi kyllä tätä kokonaisvaltaista alkoholipolitiikkaa meidän päättäjien miettiä

mihinkä johtavatkaan

osasyinä ovat kuntatalouksien kiristyvät säästötarpeet sekä valtiovallan vaatimukset tuntijaon muutoksista

tähän olisin myös halunnut vastausta mitä hallitus aikoo tehdä tämän kouluterveydenhuollon ongelmien korjaamiseksi

samalla kun suomi tukeutuu eun elindirektiivien sääntelyyn on toivottava ettei näiden säännösten tiukka noudattaminen aiheuta hidastumista elinsiirtoon käytettävien elinten saamisessa

mutta sitten puhutaan myös että nyt katseet kohdistuvat pk yrityksiin

kun ajatellaan että autoveron tuotto kokonaisuudessaan on lähemmäs miljardi niin me emme voi hyväksyä verojen korotusta ainakaan siitä syystä että maaseudulla missä minäkin asun ei kyllä näistä korotuksista ole mitään hyötyä

niin kuin muutamat lausunnonantajat ovat todenneet eri viranomaisvalvontojen järjestelmät on ylimitoitettu

kuulimme juuri suullisella kyselytunnilla että näitä traagisia tapauksia on tapahtunut niin nuorten kuin aikuistenkin kohdalla eli tämä ennaltaehkäisy parantaa ja varmaan tulee yhteiskunnalle ja inhimillisesti ajatellen paljon halvemmaksi mutta tätä ei ole oikein vielä otettu todesta

en ainakaan minä koska tiedetään että veropolitiikka on poukkoilevaa nyt viimeisenä ovat nämä edustuskulut milloin lasketaan milloin nostetaan nyt tulee taas jotain parannusta